eli jos tutkimukset osoittavat että tämän hallituksen politiikka tasaa tuloeroja ja lisää verotuksen progressiota niin siitä voi olla näiden köyhien pienituloisten ihmisten puolesta ylpeä

itse asiassa ensi vuoden budjetti

mutta se mikä on oleellista

ei pelkästään sillä leivällä elä vaan tarvitaan myös sosiaalista hyvinvointia

ja minä edustaja oinonen haluan pitää huolta siitä että kulttuuri kuuluu kaikille myös pienituloisille niin eläkeläisille työttömille kuin lapsille

niillä luodaan työtä niillä luodaan kasvua ja niillä huolehditaan siitä että tulevaisuudessa meillä yritykset pystyvät toimimaan

valitettavasti en muista mikä on kristillisdemokraattien luku mutta varmaan tässä haitarissa kuitenkin

tämä joukko on se joka ei pelkästään taloudellisesti vaan myös terveydellisesti ja sosiaalisesti syrjäytetään ja sen vuoksi kulttuurilla on iso merkitys

lauslahti täällä aikaisemmin totesi

kun näitä rahoja ei ole millään tavalla korvamerkitty ne voivat riippumatta siitä mikä se summa on kadota kunnissa sinne mustaan aukkoon

mitä tulee edustaja soinin esiin nostamaan asiaan eurotuista niin nyt kun on hankalat ajat eikö ole parempi että me olemme painamassa niitä vaatimuksia joita meillä ennen vaaleja oli ja jotka hallitusohjelmastakin löytyvät vaatimuksia siitä että hyväksytään velkajärjestelyt vaatimuksia siitä että ensisijainen asema on julkisilla maiden antamilla lainoilla yksityisiin lainoihin verrattuna eli nimenomaan sitä mitä me olemme koko ajan vaatineet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri soinista tulee mieleen asterix sarjakuvan hahmo riidankylväjä

me olemme sanoneet että sijoittajat ja pankit vastuuseen mutta tavallisia ihmisiä voi auttaa te olette olleet sitä mieltä että ketään ei

sen vuoksi minusta tässä keskustelussa ennen muuta pitäisi käydä keskustelua siitä pitääkö meidän täältä lainsäädännön kautta määritellä niitä maksimikokoja ettei tule tämmöisiä ylilyöntejä

arvoisa puhemies

edustaja turunen ja ministeri soini molemmat ensin antoivat ymmärtää että vasemmistoliitto olisi hyväksynyt caruna kaupat

eikä tässä vielä kaikki

minusta toissijaista on väittely siitä kuinka paljon nyt ensi vuonna laitetaan tähän vaan tämä periaate on oleellinen koska riippumatta siitä missä koulussa missä kunnassa tai kaupungissa tai millä alueella käy peruskoulua jokaisella oppilaalla pitäisi olla tasa arvoinen mahdollisuus käydä riittävän pienessä luokassa koulua

sen lisäksi lääkekorvauksia heikennetään matkakorvauksia heikennetään ja asiakasmaksuja nostetaan eli kaikkein pienituloisimman eläkeläisen tuen valtava lasku

mutta me olemme siitä eri mieltä kun hallituksen linjaus on että pitkäaikaistyöttömät enemmän tai vähemmän jätetään oman onnensa nojaan

arvoisa puhemies

tämäkö on sitä arvokkaista vanhuksista huolehtimista mistä edustaja sarkomaa puhui

nimittäin jos ajatellaan kuinka huonosti posti on henkilöstöään kohdellut yt neuvotteluissa niin ei kyllä paljon huonommin enää henkilöstöä voisi kohdella

sen vuoksi vasemmisto on esittänyt rohkeaa rakenteellista kokeilua kun nyt on kokeilukulttuuri että kokeiltaisiin kuusituntista työpäivää

arvoisa puhemies

nostin esille sen että lipposen kakkonen vanhasen ykkönen ja stubbin hallitus ovat myyneet suhteessa kaikkein eniten ja se on myös itsekritiikkiä koska me olimme mukana lipposen kakkoshallituksessa

sen tulokset maailmalta osoittavat että itse asiassa ihmisten sairastavuus vähenee ihmisten työhyvinvointi paranee ja työn tuottavuus paranee

mutta arvoisa puhemies olen kysynyt pääministeri sipilältä kysynyt valtiovarainministeri stubbilta

mutta pitää kuitenkin lainata edustaja lehteä kokoomuksen oikean laidan edustajaa kun hän ei itse ole paikalla sitä mitä hän torstaina kyselytunnilla sanoi

nyt se on itsestäänselvyys

arvoisa puhemies

suomen valtio saa edelleenkin kymmenvuotista lainaa todennäköisesti alle prosentin korolla

satonen on ilmeisesti eri mieltä hallituksen kanssa koska hallitus ministerit ovat täällä nimenomaan puheenvuoroissa kehuneet sitä miten on laitettu riittävästi voimavaroja on voimakkaasti toimittu työllisyyden puolesta

pitkässä juoksussa uuden teollisen ja yritystoiminnan käynnistäminen esimerkiksi tekesin kehittämien ajatusten pohjalta voisi olla kansantaloudellisesti kaikista tuottavinta

kysymys arvoisa puhemies on siitä että kun luokka on riittävän pieni niin siellä huomataan mahdolliset ongelmat siellä pystytään antamaan tukea koululaiselle siellä pystytään nimenomaan olemaan yhteydessä vanhempiin kun oppilaita on riittävän vähän että syntyy järkevä suhde opettajan ja vanhempien välille mitä tässä on myös peräänkuulutettu

arvoisa puhemies

kyllä hän on

satonen rehellisesti kerrotte sen mitä ministeri sinnemäki ei täällä kerro

kyllähän ensisijaisesti aina vanhemmilla pitää olla se kasvatusvastuu mutta totta kai koululla on oma roolinsa opettajilla on oma roolinsa

tuloerojen kasvun vastainen taistelu köyhyyden vastainen taistelu on taistelua tasa arvon puolesta

onko todella niin että ministeri soinin mielestä on aivan oikein että samaan aikaan kun potkitaan ihmisiä pihalle työttömyys kasvaa tällainen osinkoilotulitus on edessä

tuhannet ja tuhannet ihmiset ovat vain kaksi kättä kampanjassaan olleet huolestuneita ja osoittaneet mieltä subjektiivisen päivähoito oikeuden romuttamista vastaan

tässä viedään lapsilta oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen lapsia pallotellaan ja tämä johtaa syrjäyttämisen lisääntymiseen

ongelmia toki on ollut

kaikissa näissä opposition budjettiesityksissä nimenomaan puututaan tähän

samalla tavalla ed

nyt jos hän olisi yhtä selkärankainen kuin puheenvuorossaan niin hän muuttaisi päätöksiä niin että näiltä ei leikata koska ei saa ei voi eikä pidä leikata

ukkolan kuvaus luokkahuoneen tapahtumista ei kyllä nyt ole sitä todellisuutta mikä valtaosassa meidän peruskoululuokkiamme on

te yrititte romuttaa tämän kansainvälisesti huomiota saaneen tasa arvoisen peruskoulun lisäämällä epätasa arvoista valinnaisuutta

ja samaan aikaan tässä pakkolakipaketissa sairauspalkkoja ollaan leikkaamassa mikä erityisesti koskettaa lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia jotka saavat tauteja työstään

te ette puolustanut kouluviihtyisyyttä parantamalla taide ja taitoaineiden opetusta kouluissa

lomapäiviä ollaan leikkaamassa se on kompensaatio pienemmistä palkoista ja se johtaa siihen että lomarahaleikkaus on itse asiassa lastentarhanopettajilla ja lastenhoitajilla suurempi kuin muilla koska viedään ensin lomapäiviä ja sitten leikataan pienemmästä lomapäivämäärästä lomaraha

tasoryhmät ovat todella paluuta menneisyyteen jossa varhaisessa vaiheessa jaetaan jyvät akanoihin annetaan ymmärtää ketkä ovat hyviä ketkä huonoja oppilaita

nyt kysynkin ministeri teiltä

kuitenkin me tiedämme jokainen täällä että lapset kehittyvät eri tahtia ja toisaalta tiedämme sen että vanhempien sosioekonominen asema määrittää koulussa menestymistä

tiedämme että siihen tukeen jota vanhemmat pystyvät antamaan näissä asioissa paljon vaikuttaa se minkälainen koulutustaso vanhemmilla on

pääministeri sipilä sanoi että häntä vähän hämmästyttää tämä säästöistä kitiseminen

meidän vaihtoehtomme vasemmistoliitossa on se että ryhmät ovat riittävän pieniä jolloin jokainen saa yksilöllisesti tarvitsemaansa huomiota tarvitsemaansa opetusta

sen sijaan minusta on erittäin erikoista että valtiovarainministeri katainen haluaa sitoa ei vain tämän hallituksen vaan seuraavankin hallituksen kädet siltä osin että kaikkein isotuloisimpien verotusta ei saisi kiristää

te sanotte että kaikkien pitää laman laskusta maksaa oman osansa ja erityisesti isotuloisten ja samaan aikaan te sanotte että verotukseen ei saa puuttua

ja sehän on meidän suomalaisen yhteiskunnan rikkaus ja meidän koulujärjestelmämme rikkaus että samoissa luokissa on hyvin erilaisista taustoista olevia erilaisia oppilaita

jokainen saa vähintään ammatillisen tutkinnon

ministeri soini sanoi että he ovat hallituksessa koska oli yhteistyökykyä

mikä ministeri katainen on se tapa jakaa oikeudenmukaisesti tämän laman kustannuksia ellei se että erityisesti isotuloisten verotukseen puututaan

arvoisa puhemies

no sitä selvästi oli oli valmius myydä kaikki pois

tästä me haluamme pitää kiinni ja paras tapa pitää tästä vahvasta koulutuksen tasa arvon periaatteesta kiinni on se että luokat ovat riittävän pieniä jotta niissä jokainen koululainen saa riittävää huomiota opettajilta riittävää huomiota aikuisilta

ja nyt tärkeintä meidän koulutuspolitiikassa olisi pitää huolta siitä että yhtäkään nuorta ei syrjäytetä koulutuksesta ei syrjäytetä sitä kautta työelämästä

te ette ole myöskään halunnut aliverotettuihin pääomatuloihin ja osinkotuloihin puuttua erityisesti osinkotulojen verotukseen en ole kuullut että haluatte puuttua

mutta valitettavasti te olette onnistunut ministeri virkkunen ajamaan täällä läpi jo yhden koulutuksellista tasa arvoa heikentävän lain jota vasemmisto vastusti nimittäin yliopistolain uudistamisen

sen sijaan että maalaillaan uhkakuvia tai lasketaan teoreettisia kustannuksia tästä turvapaikkatilanteesta meidän pitää hakea ratkaisuja

jos kysytään opettajilta kysytään vanhemmilta kysytään peruskouluväeltä niin isoin ongelma kouluissa on liian suuret luokkakoot ja lailla rajoittamalla näitä ylilyöntejä me pystymme täällä ottamaan sen vastuun mikä meille poliittisina päättäjinä kuuluu

no nyt te leikkaatte ja todella rajusti

me totesimme silloin kun lakia oltiin tekemässä että se tulee heikentämään työntekijöiden asemaa lisäämään ulkopuolisten yritysten valtaa yliopistoissa ja avaamaan mahdollisuuden lukukausimaksuille

ja peruskoulun luokkakoot on aivan keskeinen keino jolla huolehditaan siitä että jokainen saa kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti henkilökohtaisesti huomiota ja koulutusta

nyt tältä osin olisi syytä ohjelmaa päivittää ottaa tämä kärkihankkeeksi jotta saadaan turvapaikanhakijat kotoutettua ja mahdollisimman nopeasti kiinni koulutukseen ja työelämään

köyhä kansa suomessa kurjistuu te kehutte pöntössä tulevia ulkomaanmatkojanne

te kokoomuslaisena opetusministerinä ministeri virkkunen kehuitte yliopistolakia parhaaksi mitä yliopistoille tapahtuu niiden perustamisen jälkeen ja tukea saitte keskustalta vihreiltä ja rkpltä

tätä vasten se että hallitus on leikkaamassa peruskoulun luokkakokojen pienentämisen rahoja eli suurentamassa jo nyt liian suuria luokkia on valtavan kallista tulevaisuuden kannalta

jos katsoo näitä hallituksen veroratkaisuja niin prosentuaalisesti näistä hyötyvät eniten kaikkein suurituloisimmat

nyt professoriliiton ja tieteentekijöiden liiton viime viikolla julkistaman tutkimuksen mukaan vain joka kymmenes yliopistojen työntekijä on sitä mieltä että uudistus oli onnistunut

voiko olla oikein että samaan aikaan kun eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta ja lapsiperheiltä leikataan esimerkiksi kansanedustajatason palkkatasolla verotus kevenee eli verotus kevenee kansanedustajan palkkatasolla samaan aikaan kun työttömiltä ja lapsiperheiltä leikataan

kun minä joka aamu tulen tänne töihin metrolla niin aivan tavalliset duunarit siellä metrossa liikkuvat mutta jostain syystä soini on espoossa järjestään sitä vastustanut ja muun muassa estänyt kohtuuhintaista asuntotuotantoa espoossa

tässä keskustelussa on käynyt ilmi että myös kokoomuksen ryhmänjohtaja suhtautuu aika kriittisesti tähän lainsäädäntöön toisen asteen osalta ja olisi hyvä että nyt sivistysvaliokunnassa ihan reilusti katsottaisiin tämä läpi

eikö nyt pitäisi tätä korjata

siinä olisi teillä mahdollisuus siihen todelliseen ratkaisuun jolla myös yhteiskunnan vahvat ja hyväosaiset osallistuvat